kun suomen supistuvalta paperiteollisuudelta vapautuu valmiita teollisuushalleja niin minusta tämä on pelkästään positiivinen asia että sinne tulee uutta toimintaa

on se yhtälö kuten pääministeri äsken sanoi että kun kilpailukyky paranee me saamme tähän maahan investointeja ja me saamme tähän maahan lisää työpaikkoja sitä kautta

arvoisa rouva puhemies

nyt ollaan asian ytimessä

olen antanut itselleni kertoa että hallitukselta olisi tulossa teollisuuspoliittinen ohjelma kevään aikana ja toivottavasti se ohjelma pitää sisällään edustaja soinin esille nostaman olemassa olevien työpaikkojen puolustamisen sekä toki uusien työpaikkojen luomisen keinoja

ihan oikein kuten pääministeri tuossa sanoi ensi viikon tiistaina yhdessä elinkeinoministeri olli rehnin kanssa me tulemme kertomaan toisaalta yrittäjyyspaketista toisaalta työllisyyspaketista

jos me otamme jonkun tietyn alan niin kuin te otitte tässä näin esimerkkinä puhuitte nollatuntisopimuksista niin itse olen peräänkuuluttanut sitä että niihin pitää saada reilut pelisäännöt

toinen aivan keskeinen asia työllisyyden hoidossa on täälläkin moneen kertaan keskusteltu omistajaohjauspolitiikka ja sen uudistaminen

ongelmaksi tulevat nousemaan korjausten suuret kustannukset jotka nostavat varmuudella asukkaiden asumiskustannuksia muun muassa yhtiövastikkeiden kautta

kysyisin ministeri haavistolta tähän liittyen

missä vaiheessa tämä uudistus mahtaa olla

arvoisa herra puhemies

korjausrakentamisessa tullaankin tarvitsemaan myös yhteiskunnan apua

onko siellä tulossa muun muassa pohdintoja uuden strategisen omistamisen suhteen

kysyn asianomaiselta ministeriltä

rikoshyödyn menettäminen on iso asia

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tämän valtavan kalliin mutta aivan välttämättömän korjaustarpeen rahoittamiseksi jotta kustannukset eivät karkaisi aivan käsistä jos nämä välttämättömät korjaukset siirtyvät hamaan tulevaisuuteen

tämä on iso ja vaativa harjoitus jossa toivon tietenkin opposition tukea koska olen ymmärtänyt että teillä on aivan samanlaisia ajatuksia liittyen työttömyyden hoitoon

edustaja terho on kyllä ihan asian ytimessä siinä mielessä kun hän puhuu että se päätavoite hallituksellakin niin kuin varmaan meillä kaikilla ovat ne pysyvät työpaikat

eli kyllä me reagoimme kaikkemme tehdään sen eteen että nämä valtavat ongelmat pystytään ratkaisemaan

tämän takia hallitusohjelmassa on useiden työllisyyspoliittisten uudistusten lisäksi myös monia elinkeinopoliittisia toimia joilla pyritään parantamaan talouskasvun edellytyksiä

se mitä nyt sitten tapahtuu tässä niin sanotusti väliaikana on juuri toisaalta sitä työttömyyden hoitamista ja siihenkin on tämä rakennemuutos tähdätty jotta saadaan ne rahat mistä edustaja arhinmäkikin sanoi valtava rahamäärä tehokkaampaan käyttöön

tämä ei ole kannustavaa

kuten lakivaliokunta on mietinnössään todennut käännetyllä todistustaakalla voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin tilanteisiin joissa ryhdytään peittelemään rikoshyödyn jälkiä ja omaisuuden alkuperää siirtämällä sitä monimutkaisten järjestelyjen avulla esimerkiksi veroparatiiseihin

välikysymystä ja siinä esitettyjä kysymyksiä lukiessa herää kysymys onko vihervasemmisto lainkaan tutustunut hallitusohjelmaan sillä sieltä löytyy vastaus oikeastaan kaikkiin esittämiinne kysymyksiin

edustaja pekonen mainitsi tuossa kysymyksessään ikääntyneet työttömät ja siihen mitä konkretiaa on voisin vastata näin että me etsimme uusia keinoja joista yksi ihan käytännön konkreettinen keino on se että yhdessä ministeri vehviläisen kanssa olemme käynnistäneet tämmöisen selvityksen siitä millä me saamme näitä vaikeimmin työllistyviä ihmisiä takaisin työelämään ja tähän porukkaan nimenomaan kuuluvat myös nämä ikääntyneet työttömät

siinä aikataulussa ollaan työskennelty ja tehty niin hyvää työtä kuin ikinä ollaan pystytty

se millä tavalla saadaan oikeasti niille ihmisille järkevää tekemistä mahdollisimman kustannustehokkaasti niin että se ei ole passivoivaa vaan että se on aktivoivaa ja sitä työtä tietenkin tehdään

niin pian kuin mahdollista on vastaukseni

arvoisa puhemies

tämän kaiken päätavoite tämän hallitusohjelman päätavoite ja ydin on ilman muuta pysyvien työpaikkojen saaminen tähän maahan eikä se tapahdu millään yhdellä tai kahdella toimenpiteellä vaan näitten kaikkien

päätavoitteena ovat työmarkkinoiden kohtaanto ongelman helpottaminen ja työvoimapolitiikan resurssien painottaminen aktivointitoimenpiteisiin

eli me kyselemme järjestöiltä toimialoilta kunnilta yhteisöiltä ja ihan tavallisilta kansalaisilta uusia ideoita jotta me saamme tämän työllistämisen kynnyksen alemmas

työnvälitystä vahvistetaan kehittämällä sähköisiä työnvälityspalveluja ja lisäämällä julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa

arvoisa herra puhemies

yritysyhteistyön avulla työnhakijoita työllistetään nopeasti avoimiin työpaikkoihin ja pyritään löytämään yrityksistä piilotyöpaikkoja te toimiston asiakkaille

varsinkin suuryritysten mahdollisuus joukkoirtisanomisiin tilanteessa jossa yritykset tekevät konsernina suurta voittoa ja maksavat hyvin osinkoja kuten täällä on jo pariin kertaan mainittu on tuomittava

yksityisten työvoimapalveluiden roolia hallitus vahvistaa lisäämällä työnvälityksen kumppanuusyhteistyötä henkilöstöpalveluyritysten yksityisten rekrytointipalvelujen yrittäjäjärjestöjen sekä ammatti ja toimialaliittojen kanssa

mitä keinoja hallitus on miettinyt että yrityksen aito yhteiskuntavastuu lisääntyisi

arvoisa herra puhemies

yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa järjestetään ostopalveluja valituille kohderyhmille

olen ainoastaan omasta kokemuksestani oppinut sen että kuuntelen mielelläni sitä kun työntekijät kertovat jotakin

arvoisa rouva puhemies

eihän tämä ollut meidän päästämme lähtöisin vaan merimies unioni ja laivanpäällystöliitto kiinnittivät huomiota tähän kyseiseen seikkaan ristiriitaan ja siitä lähti tämä meidän vastalauseemme liikkeelle eli se on siellä taustalla ja se pitää muistaa

täällä muistaakseni pääministeri sipilä jos en väärin muista on sanonut vai oliko valtiovarainministeri stubb että näitä vaikutusarvioita tehdään

pidempään työttömänä olleiden työllistymiskynnystä alennetaan käyttämällä nykyistä laajemmin työvoiman vuokrausmallia muun muassa työpankkikokeilusta saatuja kokemuksia hyödyntäen

edustaja uotila näissä keskusteluissa joita on käyty liittojen kanssa ja tänäänkin on tuotu esille huolet muun muassa tästä vakuutusturvasta ja sitten tietenkin työturvallisuudesta ja siitä että eihän tämä työnäyteidea sovi ihan joka alalle

osana työ ja elinkeinohallinnon uudistamista hallitus selvittää työvoima ja yrityspalveluiden siirron resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain

nämä ovat juuri niitä syitä minkä takia ollaan tavattu nämä osapuolet ja saatu se palaute jonka pohjalta sitä ideaa lähdetään viemään eteenpäin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kun meiltä häviää niitä korkean jalostusasteen työpaikkoja niin kuin tässä tapauksessa on asianlaita niin hallitus on hallitusohjelmassaan laatinut sen niin että me nimenomaan haluamme myös tänne takaisin niitä korkean jalostusasteen työpaikkoja

eikö nytkin ole niin että kun useampi ihminen hakee töitä niin työnantaja valitsee siitä itselleen sopivimman ja parhaimman

arvoisa herra puhemies

jos kyllä tarkoituksena on käynnistää kokeilu jonka perusteella voidaan arvioida järjestämisvastuun siirron vaikutuksia ja vaikeimmin työllistyvien palveluihin tarvittavia muutoksia

kun te kysytte olemmeko me muuttamassa jotakin me uskomme siihen hallitusohjelmaan mutta totta kai nämä tapaukset laittavat meidät aina tarkastelemaan näitä asioita ja totta kai meidän täytyy kyseenalaistaa myös omia ajatuksiamme silloin kun tulee jotain uutta

arvoisa puhemies

mutta toistaiseksi me menemme sillä ohjelmalla minkä me olemme yhdessä sopineet ja me uskomme siihen että sitä kautta tulee kilpailukykyä ja tulee niitä korkean jalostusasteen työpaikkoja jotta meidän ei tarvitse puuttua sitten sinne julkiselle puolelle niin paljon kuin olemme joutuneet puuttumaan

tämän takia olen ohjeistanut osallistavan sosiaaliturvan uudistusta valmistelevaa työryhmää että tässä yhteydessä selvitetään voidaanko työttömyysetuuksia käyttää nykyistä laajemmin osaamisen kehittämiseen ja työllistymiskynnyksen alentamiseen sekä työelämäosaamisen vahvistamiseen

hallitus purkaa kannustinloukkuja uudistamalla sosiaali ja työttömyysturvaa tavalla joka kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen lyhentää työttömyysjaksoja alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja

te toimiston virkamiehellä voi usein olla vähän rohkeutta puuttua näihin asioihin ilman ministeriön kattavaa ohjeistusta erilaisista soveltamistilanteista ja tulkinnoista eri puolilla maata

on myös erittäin todennäköistä että ensimmäistä kertaa sitten ahon hallituksen jopa kotitalouksien käytettävissä olevat tulot laskevat hallituskauden aikana

viime aikoina varmasti eniten julkista keskustelua herättänyt hallitusohjelman yksittäinen kirjaus on hallituksen tavoite parantaa yhteiskuntasopimuksella maamme kustannuskilpailukykyä

arvoisa rouva puhemies

nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan

tunnetusti useasta yrityksestä huolimatta nämä sopimusneuvottelut kariutuivat

ja nimenomaan nyt kohdennetaan toimenpiteitä siihen joukkoon joka on vaarassa pudota niihin syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin

neuvotteluiden kariuduttua päätimme itse tehdä toimia tämän kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi

me ymmärrämme tietysti tämän kritiikin mitä edustaja kohdentaa nuorisotakuurahoihin mutta kyllä täällä sisällä on niitä toimenpiteitä joita voidaan käyttää myös tähän ja yhteisötakuu on se meidän uusi suuntamme

luottoluokittajat ovat kuitenkin luottaneet siihen että suomen hallitus kykenee tarvittaessa tekemään vaikeitakin päätöksiä talouden kääntämiseksi nousuun

näin

samaan aikaan ollaan tekemässä näitä isoja muutoksia muun muassa tuonne aluehallintoon itsehallintoalueisiin ja näin poispäin eli missä te toimistot jatkossa ovat ja missä ely puoli

hallitus toivoo edelleen että työmarkkinaosapuolet pystyvät sopimaan hallituksen paketin korvaavan ratkaisun joka ottaisi paremmin huomioon alakohtaiset erityispiirteet

uudistusten tekemisen sijaan hallitus on keskittynyt riitelemään julkisesti lähes asiasta kuin asiasta ja pyörittämään omaa nimitysrulettiaan

tässä on kyse valtion rahoittamasta työttömyysturvasta

tämän takia olen jatkuvasti ollut yhteydessä sekä te toimiston että ely puolen johtoon olemme käyneet hyviä keskusteluja ja myös kentän ihmisiin jotka tekevät tätä työtä

eli me voimme tehdä vain tämän minkä valtio rahoittaa ja se on sitten se työkalu millä päästään toivottavasti näihin ongelmiin käsiksi

jos kuitenkaan parempaa tarjousta ei työmarkkinaosapuolilta tule hallituksen kaavailemat toimet astuvat ensi kesänä voimaan

tapaan heitä ja kuulen miten he näkevät tämän tilanteen